meillähän eläkejärjestelmä on sinänsä ihan hyvä mutta siinä on semmoinen että kun elinajat pitenevät terveet elinvuodet lisääntyvät niin nykyjärjestelmän mukaan eläke leikkautuu sen sijaan että työurat pitenisivät

mitä tulee sitten elvytystoimien mittaluokkaan niin jos ihan kuuntelee objektiivisia arvioitsijoita kansainvälisiä arvioitsijoita ja unohtaa vaikkapa hallituksen omat mielipiteet niin päivänselvää on se että suomi on yksi euroopan suurimpia elvyttäjiä ja kaikkialla euroopassa samoiten kuin kansainvälisen valuuttarahaston toimesta samoiten kuin oecdn toimesta nyt puhutaan siitä että sen sijaan että velkaannuttaisiin siis ylivelkaannuttaisiin elvytyshuumassa niin pitää ryhtyä etsimään ulospääsystrategia sille ajalle kun talous on lähtenyt uudestaan kasvuun ei siis nyt tälle ajalle vaan sille ajalle kun talous on lähtenyt uudestaan kasvuun

uskon että edelliset sukupolvet he jotka ovat isänmaalle vapauden turvanneet haluaisivat nähdä suomen joka on itsenäinen ja aktiivinen toimija muiden kansakuntien joukossa

arvoisa puhemies

se ei ole johtanut siihen että ne maat joissa on harjoitettu vuosia huonoa talouspolitiikkaa ja jotka ovat epäilyksen alla olisivat pelastuneet sen operaation ansiosta vaan tilapäisesti saimme rauhoitettua markkinat ja nyt tuli on taas irti

tämä yhtiö joka nyt ostaa on konsortio jossa on suomalaisia eläkevakuuttajia ja kansainvälisiä sijoittajia ja yhtiö perustetaan suomeen

myös työmarkkinajärjestöjen on tehtävä oma osuutensa sen puolesta että suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja että maassamme tehtäisiin riittävästi työtä

eussa tehtävien uusien sääntöjen on tarkoitus estää vastaavaa tapahtumasta tulevaisuudessa tuomalla pankkien ja sijoittajien vastuu konkreettisesti mukaan valtioiden velkamarkkinoille

turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön ja kansainvälisten valtasuhteiden muutoksessa yhteistyöhakuisuus ja kansainvälinen vastuullisuus ovat suomelle ja eulle välttämättömiä toimintatapoja kuten selonteon toimintaympäristöosuudessa kuvataan ja perustellaan

se hinta millä eri maat lainaavat markkinoilta rahaa

kreikan tilanteen vaikutus ja kriisivalmius lisäävät painetta muita maita ja finanssilaitoksia kohtaan

me pystymme tällä kokonaisuudella myös turvaamaan palkansaajien kohtuullisen ostovoimakehityksen ja näin ollen antamaan näköalaa ja turvallisuudentunnetta suomalaiselle ihmiselle

näivettyykö suomi

pidämme siis tärkeänä että sekä eläkkeensaajien että palkansaajien ostovoima kehittyy positiivisesti mikä mahdollistaa kotimarkkinoiden pyörien pyörimisen

toisinaan omistaja saattaa sanoa kun on talousvaikeuksia ja painetta irtisanoa että käytetään vähän pehmeämpiä ratkaisuja

vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen on aina kansainvälisten sopimusten vastaista ja tapauksissa joissa oikeuksia epäillään loukatun ainoa hyväksyttävä tapa on toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

tuoreimpien suhdannebarometrin tietojen teollisuuden uusien tilausten sekä varastotilanteen perusteella teollisuustuotannon kasvu ei juuri kerry vuoden loppupuolella

pitääkö kreikan antaa mennä vai pitääkö meidän olla mukana siinä euroalueen joukossa joka luotottaa kreikkaa vastapainona erittäin ankaralle imfnkin historiassa todennäköisesti kaikkein ankarimmalle talouskuurille

vaikka talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta tulevina vuosina arvioidaan julkisen talouden olevan ilman uusia kasvua tukevia tai julkista taloutta vahvistavia toimia selvästi alijäämäinen koko kehyskauden

siis edellisen hallituksen päättämä tuottavuusohjelma toteutetaan tällä hetkellä muun muassa yliopistossa edellisen hallituksen päätöstä pidetään tällä hetkellä huumassa yliopistoissa

se kertoo suoraan luottamuksesta ja se kertoo suoraan uskottavuudesta joka hallitusten talouspolitiikalla on viime aikoina ollut

joitakin yksittäisiä huomioita menopuolella

eli me tarvitsemme niitä valitettavia leikkaus ja veronkorotuspäätöksiä jotta puolustamme luottamusta ja uskottavuutta suomen taloudenpitoa kohtaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koska se on a ja o investoinneille alhaiselle korkotasolle ja talouden nopealle toipumiselle heti kun ympäristö on vähänkään suotuisa

kotihoidon tuki kohdennetaan puoliksi molemmille vanhemmille ja vastaavasti subjektiivista päivähoito oikeutta rajoitetaan sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa aikaiseksi silloin kun vanhempi on kotona äitiys isyys vanhempain tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella

tämä ei tarvitse niinkään itsekästä ajattelua vaan heittäytymistä vastuuntuntoisuutta kykyä tehdä myös vaikeita ratkaisuja jotka eivät aina ole suosittuja mutta jotka ovat hyväksi tälle maalle

menoelvytyksen avulla voimme puolestaan pehmentää talouden laskua ja turvata osaltaan suomalaisten työpaikkoja

mutta ikään kuin semmoisen ohjauksen tekeminen kun yhtiö on menossa erittäin vakavaan taloudelliseen tilanteeseen ja omistaja tulisi sanomaan että mitään ei saa tehdä antaa mennä vain huonoon kuntoon ja vaikka nurin eihän sitä kukaan halua

valtaosa suomalaisista tietää että euroopan ja maailmantalouden ongelmat ovat hidastuttaneet suomen vientiä ja talouskasvua ja tämän takia olemme joutuneet tekemään leikkauksia ja veronkorotuksia

perässä laahaava kasvuennusteemme kertoo siitä että meillä on maailmalta kantautuvien talousvaikeuksien ohella omia kotimaisia haasteita jotka eivät ole syntyneet yhden hallituksen aikana

eli toivomuksemme on että tällä pystytään myös vauhdittamaan vuokra asuntotuotantoa joilla on kyllä kysyntää mutta valitettavasti finanssimarkkinoiden epävarmuudesta johtuvien rahansaantivaikeuksien vuoksi rakentaminen ei ole niin vilkasta kuin kysyntä ja muutenkin talous edellyttäisi

miljardi investointeja miettivä yritysjohtaja ja normaali palkansaaja tai eläkeläinen ovat kuitenkin täysin eri tilanteissa epävarmojen taloudellisten aikojen suhteen

esimerkiksi asumisen kohdalla ne joilla eniten vaikkapa sähköä kuluu ovat yleensä isoimpien asuntojen omistajia

ja toisaalta minä haluan varmistua siitä että kaikki euroalueen maat harjoittavat samalla tavalla vastuullista politiikkaa jotta ne eivät aiheuta omalla toiminnallaan ongelmia meille suomalaisille

arvoisa puhemies

helpottaa suomalaisten tuotteiden ja palvelujen pääsyä eurooppalaisille markkinoille luoda yrityksille kasvun edellytyksiä ja helpottaa työntekijöiden siirtymistä eu maasta toiseen

arvoisa puhemies

vaikka suomeen ei kohdistu erityisiä tai välittömiä turvallisuusuhkia suomeen voi kohdistua kielteisiä turvallisuusvaikutuksia laajemmasta kansainvälisestä asetelmasta

aivan yhtä lailla hallituksen toimenpiteet vahvistavat suomalaisten yritysten pärjäämisen edellytyksiä ohuesti kasvavilla maailmanmarkkinoilla

rahoitusmarkkinoiden toimintakyvyn varmistaminen on taas avain talouden uuteen tervehdyttämiseen ja kohtuuttomien tarpeettomien yritystappioiden estämiseen

mutta varmaan selvititte kun hyvin tunnette tämän indeksijärjestelmän minkä takia suomessa ei ole aikaisemminkaan koskaan vaikka hinnat ovat nousseet indeksitarkistusta tehty kaksi kertaa vuodessa

se johtuu pääsääntöisesti parantuneesta verotuloarviosta eli kasvu ja hieman pelättyä pienempi työttömyys antavat olettaa että tulot ovat meillä paremmat kuin mihin olimme pahimmassa skenaarioissa varautuneet

tällä kertaa me teimme sen valinnan että teimme toimia jotka koskettavat ihan kaikkia

koska lama on vaikuttanut osaltaan tuloerojen pienenemiseen tällä hallituskaudella pyysimme valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta että se laskisi hallituksen päätöksistä seuranneet tuloerojen muutokset joihin kuuluvat tuloveron kevennykset sekä tulonsiirtojen ja palvelumaksujen kehitys

toisaalta ne veronkevennykset jotka ovat pois kuntien verotuotoista me kompensoimme valtionosuuksina niin kuin tähänkin saakka on tehty eli veronkevennys ei sinänsä aiheuta tulomenetyksiä kunnille

eli kaikkein pienimpien asuntojen omistajat eivät yleensä kuluta enempää sähköä kuin isojen asuntojen omistajat

siinä esityksessä minkä komissio on tehnyt muistaakseni oli tarkoitus kerätä eun budjettiin varoja mutta kun nyt on tarkoitus että tämä maajoukko pyytää komissiolta esityksen niin sittenpähän sen näkee mitä komissio esittää

tämä vaatii kuitenkin kykyä uudistua kykyä muuttaa suomea kykyä tunnustaa se tosiasia että elämme tällä hetkellä raskaasti yli varojemme ja että tämä tilanne ei olennaisesti muutu suhdannetilanteen parantuessa

eurohuippukokouksessa pääsimme sopuun kreikan velkajärjestelystä

euroopan talouskehitys on yhä epävarmaa

lainan hinta kertoo lahjomattomasti ilman poliittisia makukysymyksiä miten hyvin olemme saaneet luottamuksen tehdylle politiikallemme

meidän on oltava aktiivisia siellä missä kasvua on näköpiirissä

osakeyhtiön puolella on sitten omat säännöstönsä erityisesti julkisesti noteeratuissa yhtiöissä missä valtio on vähemmistöosakkaana

arvoisa puhemies

todennäköisesti pahimmat luvut kuukausitasolla tullaan näkemään joskus ensi kevään aikana jonka jälkeen toivon mukaan ja ennusteiden mukaan työllisyyskehitys lähtisi sitten jo paranemaan

hallitus ei vastaa tietenkään tutkijoitten mielipiteistä koska emme me voi vastata niistä kymmenistä tutkimuksista tai niiden sisällöistä joita hallitukset myös tämä hallitus teetättää eri teemoista

mikäli kaikki maailmantaloudessa menisi parhain päin on todennäköistä että edessä olisi pitkään jatkuva hitaan talouskasvun aika tämä siis siinä tapauksessa että kaikki menisi parhain päin eli että onnistuisimme välttämään maailmantalouden romahduksen ja euroalueen suistumisen nykyistä selkeästi heikompaan taloudelliseen kierteeseen

oma arvioni on sama kuin edellä mainittujen asiantuntijatahojen arvio eli se vaihtoehto lainapaketille on meille suomalaisille kovempi ja raskaampi

selonteko perustuu ajatukselle maltillisesta yhteistyökykyisestä vaikuttamishaluisesta kansallista vastuuta korostavasta ja eurooppalaiseen integraatioon positiivisesti suhtautuvasta suomesta

erilaiset turvallisuushaasteet ovat myös usein muita kuin perinteisiä valtioiden välisiä haasteita ja voivat vaatia niin siviili kuin sotilasviranomaisten yhteistyötä ja varautumista

näin ollen tietenkin sitten rahamäärällisesti ne jotka kuluttavat eniten energiaa maksavat myös enempi sitten veroja

mutta tällä muutoksella me saamme lisää työkykyisiä ja työikäisiä ihmisiä työvoiman piiriin koska hyvinvointi perustuu vain ja ainoastaan työn tekemiseen

ilman muuta

on huomionarvoista että julkisen talouden tila korreloi suoraan velasta maksettavan koron määrään

työuria pidentämällä voimme vaikuttaa siihen että suomalaisten ikääntyessä ja työikäisen väestön vähetessä pystymme turvaamaan peruskoulun päivähoidon ja terveyspalveluiden sekä vaikkapa lapsilisien rahoituksen

muutamiin väylähankkeisiin on tehty tarkennuksia sopimusvaltuuksia ja määrärahoja korottamalla joten väylähankkeet voivat jatkaa kuten on suunniteltu

suomen menoleikkaukset eivät johdu siitä että olemme osallistuneet lainoitus tai lainantakausoperaatioihin kriisimaissa

uskon että suomessa kaikki ovat sitä mieltä että tuloverotuksen pitää jatkossakin olla progressiivinen samoiten meillä on kuntaverotus hyvin progressiivinen

jossakin määrin ymmärrämme sen aikapulan vuoksi mutta nyt tilanne on tältä osin muuttunut

toinen tavoite on sisämarkkinoiden kehittäminen

okei no sitten pääsin vasta alkulämmittelyyn mutta minä uskon että debatin aikana päästään sitten syvemmälle

hallitus on jo aiemmin tehnyt lapsiperheiden asemaa ja valinnanvapautta kohentavia päätöksiä muun muassa joustavan hoitorahan käyttöönottamisesta sekä tuntiperusteisista päivähoitomaksuista

tilanne haavoittuvimpien maiden kohdalla on rauhoittunut ainakin toistaiseksi minkä voi havaita näiden maiden joukkovelkakirjojen korkojen madaltumisesta tasolle jolla ne voivat normaaliin tapaan nostaa markkinoilta tarvitsemansa lainan

se vaatii kuitenkin myös kykyä tunnustaa että suomalaiseen yhteiskuntaan liittyy myös korjattavissa olevia heikkouksia mutta me kyllä voimme löytää ratkaisuja

näin ollen tämä kokonaisuus on varmastikin kasvun kannalta jopa entistä parempi koska se kannustaa pk yrityksiä kasvuun ja toisaalta sitten pitää myös pörssin elävänä mikä tarkoittaa sitä että meidän kasvavat yritykset saavat sitä kautta lisää pääomia piensijoittajien sijoitusten kautta

mutta se on ihan totta että energiaverot vaikuttavat ostovoimaan mutta me olemme olleet siinä valintatilanteessa haluammeko verottaa ihmisten työllistämistä enempi eli että jäisi yrityksiin vähemmän palkanmaksuvaraa

kuten peruspalveluministeri tuossa jo totesi niin nyt kunnat ovat antaneet omat lausuntonsa tai tämän päivän aikana vielä antavat siitä mallista joka heillä lausunnolla on ollut